arvoisa herra puhemies

sosialidemokraattien ryhmäpuheessa tuotiin jo hyvin esille tämän hallituksen viivyttely tärkeiden talousratkaisujen ja investointipäätösten tekemisessä

toisaalta yliopistot ja korkeakoulut voisivat kehittää niitä opintosuunnitelmia sensuuntaisiksi että ne kannustaisivat ja motivoisivat ja toisivat parempaa suunnittelua myös opiskelijoille heidän oman opintopolkunsa eteenpäinviemiseksi

esimerkiksi mikroyrittäjille tarjottava vähennys ensimmäisen työntekijän palkkakuluista voisi olla todella toimiva keino ja vaihtoehto jolla helpotettaisiin yrityksen kasvun aloittamista

sosialidemokraatit ovat nyt pian kahden vuoden ajan vaatineet hallitukselta erilaisia toimia jotta työllisyyttä maassamme voitaisiin parantaa ja talouskehitys voitaisiin turvata

tärkeintä näitten palveluiden kehittämisen kannalta on ennen kaikkea kokonaisvaltaisen sosiaali ja terveydenhuollon integraation kehittäminen ei ainoastaan perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon tai perustason sosiaali ja terveydenhuollon vaan koko tämän ison kehikon sosiaali ja terveydenhuollon integraation kehittäminen joka tulee nimenomaan siitä syystä että näitä hallintorajoja näitten eri organisaatioitten välillä tullaan purkamaan

sitä kautta voitaisiin opiskelijoitten opinto ja tavoiteaikaa parantaa ja saataisiin opiskelijat nopeammin myös lisäisi oppi opiskelleet perinnöstä ja työmarkkinoille

on huomioitu opiskelijoitten stressi mielenter veysongelmat ja muut sellaiset vakavat asiat joiden osalta ennalta ehkäisevästi on pystytty jo käynnistämään että vakavampia terveydenhuollon ongelmia hyvinvointiongelmia ei synny

opiskelijaliikuntaa koskien mietinnössä on nyt lausunto että hallitus seuraa miten yliopistot järjestävät liikuntapalveluja opiskelijoille ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi

olemme esittäneet myös yhteistyötä työllisyyden parantamiseksi mutta hallituksen strategiana on ollut jääräpäisesti olla eri mieltä meidän kanssamme kunnes sitten puolen vuoden tai vuoden viiveellä on tartuttu toimeen ja alettu toteuttaa demareiden vaatimuksia

seteli pienentäisi palkkakustannuksia työnantajalle joka tarjoaa työttömälle töitä

toisaalta myös oli mielenkiintoista kuulla se että ythsn työntekijät ovat osana opiskelijayhteisöä minkä takia he myös tulevat lähemmäksi opiskelijoita ja tulevat tutuiksi ja sitä kautta opiskelijat myös tulevat terveydenhuollon piiriin helpommin koska he kokevat että nämä ihmiset jotka siellä heidän kampuksellaan tätä työtä tekevät ovat osa tätä yhteisöä eikä ole erillinen paikka esimerkiksi terveyskeskuksessa jonneka asiakkaat ohjautuvat

kun hallitus haluaa siirtää entistä suuremman osan työttömistä passivoivan työmarkkinatuen piiriin sdp kannustaisi samalla rahalla työttömät töihin

sitä kautta uskon itse vahvasti että tulevaisuudessa meillä on tarjota paremmat mahdollisuudet tarjota ihmisille paremmat palvelut sosiaali ja terveydenhuollon osalta

liikunta on olennainen osa ter veyden edistämistä ja erittäin tärkeää myös mielenterveyden kannalta

ja aivan lopuksi arvoisa puhemies riittävä perusrahoitus on keskeinen edellytys yliopistojen laadukkaalle toiminnalle hallintomallista riippumatta

työttömyydellä on suuret vaikutukset etenkin silloin kun kymmenet tai sadat ihmiset jäävät työttömiksi yritysten lakkautusten tai tuotannon alasajon seurauksena

tämä mahdollistaa myös sitten sen että meidän henkilöstöllä on aito mahdollisuus kehittää heidänkin mielestään parhaita sosiaali ja terveydenhuollon palveluita

valiokunnan lausuman mukaisesti koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi ja laadun takaamiseksi yliopistoille on turvattava riittävä perusrahoitus tasapuolisesti kaikille tieteenaloille

lisäksi tarvitsemme lisäresursseja perinteisiin keinoihin eli palkkatukeen työvoimapoliittiseen koulutukseen ja työkokeiluun sekä niin edelleen

tämä kokonaisuus tekee sen minkä takia tätä ythsää kannattaa lähteä viemään eteenpäin ja sitä kautta vahvistaa meidän kaikille ammattikorkeakoulu ja yliopisto opiskelijoille yhdenvertainen terveydenhuolto

eniten hallituksen toimettomuudesta kärsivät kunnissa kuntatalouden ja kuntapalvelujen heikkenemisen myötä ihmiset jotka tarvitsisivat kaikkein eniten hoivaa hoitoa ja huolenpitoa

sdp myös jatkaisi nuorisotakuuta ja etsivää nuorisotyötä joka on osoittautunut taantumankin keskellä tehokkaaksi välineeksi nuorten työttömyysjaksojen pitämiseksi melko lyhyinä

mutta kuten sanoin aikaisemmassa puheenvuorossa me emme saa unohtaa toisen asteen opiskelijoita emmekä myöskään muita oppilashuollon oppilastarpeita joihin tarvitaan myös monialaista ja vahvaa terveydenhuollon osaamista hyvinvoinnin turvaamiseksi

monissa kunnissa ihmisten perusoikeuksien toteutuminen on vaarantunut kun resurssien puutteessa terveyskeskukseen ei saa yhteyttä sosiaalitoimistoista ei saa tarvittavaa sosiaalipalvelua ja toimeentulotukea tai vanhusten hoitolaitoksissa ei ehditä syöttää ja lääkitä kaikkia asiakkaita ja asukkaita

me tiedämme että menetetty nuori maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa puhumattakaan siitä mitä tämä tarkoittaa yksittäisen nuoren elämässä

arvoisa puhemies

tämä lisätalousarvio osoittaa myös sen että nykyinen kehitys kunnissa ja ihmisten elämässä ei tunnu kiinnostavan hallitusta

on täysin selvää että meillä on erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja perheitä niin opiskelijaelämässä kuin työelämässä ja työttömyydessä

useampikin yliopisto on jo reagoinut hallituksen leikkauksiin yt neuvotteluilla eivätkä ne varmasti tule parantamaan opetuksen ja tutkimuksen laatua

arvoisa puhemies

mutta esimerkiksi niillä opiskelijoilla joilla on perhettä

lukuiset asiantuntijat ovat ihmetelleet miten suomi tulee jatkossa kehittämään innovatiivisia tuotteita joilla maan vienti saataisiin taas nousuun

elikkä esimerkiksi jos on kaksi opiskelijaa joilla ei ole lasta he molemmat saavat täydet opintotuet mutta jos perheeseen syntyy lapsi niin toinen heistä saa ansaita määrätyn määrän ennen kuin asumistuki pienenee

arvoisa herra puhemies

me pidämme itsestäänselvyytenä että korkea osaaminen on välttämätöntä kansainvälisen kilpailukykymme säilyttämiselle ja työllisyyden ja viennin parantamiselle

on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä miten henkilöstöä on kuultu ja kyllä minun näkemykseni henkilöstön kuulemisesta perustuu heidän näkemykseensä siitä

sitä kautta tilanteessa jossa esimerkiksi toinen opiskelijoista valmistuu ja toinen vielä opiskelee käytännössä tämä toinen valmistunut opiskelija ei voi tienata siinä määrin hyvin että he menettäisivät esimerkiksi opintososiaalisia etuuksia tai asumistukea

arvoisa herra puhemies

me olemme kuulleet heitä asiantuntijakuulemisen osalta mutta se on eri asia kuin tämän valmistelun osalta ja kuulemistakin voi toteuttaa monella tavalla voi olla symbolista kuulemista tai voi olla aitoa kuulemista

hallituksen varhaiskasvatukseen sekä sosiaali ja terveysmenoihin kohdistuvat leikkaukset ovat karu ilmentymä hallituksen arvomaailmasta

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisella ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattamisella on se ilmiselvä seuraus että lapset jaetaan jo pienestä pitäen parempi ja huono osaisiin

nimenomaan tämä virkasuhde palvelussuhde

kun tätä virkasuhdetta ei ole haluttu ottaa edes osittain käyttöön niin henkilöstö on kokenut tämän sillä tavalla että he eivät ole tulleet riittävästi kuulluksi mennään puhui äidistä on edustaja

yhdenkin nuoren syrjäytyminen koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle on suuri tappio ja sen ehkäisemiseksi pitäisi toimia nykyistä paljon tarmokkaammin

arvoisa puhemies

kaikki kynnelle kykenevät pitäisi saada koulutukseen tai työn syrjään kiinni

haluan vielä kommentoida omalta osaltani kun aikaisemmin tänä iltana täällä kohdennettiin minuun kritiikkiä siitä että en tiedä onko se nyt kohdennettu niin että olisin antanut väärää tietoa mutta joka tapauksessa olisin vaatinut tai esittänyt etelä karjalassa meidän eksotemme purkautumista ja haluan tässä yhteydessä nyt tuoda myös tänne pöytäkirjamerkintöihin sen tiedon että olen tuonut julkisuuteen selvityksen siitä mitä nämä hallituksen ja koordinaatioryhmän linjaukset tarkoittavat etelä karjalassa sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisen kannalta

arvoisa puhemies

sdpn vaihtoehtobudjetissa näitä leikkauksia ei tehdä

hallituksen lisäbudjetissa osoitetaan viimeinkin lisärahoitusta nuorten työllistämiseen ja kouluttamiseen työvoimaneuvontaan ja työpajatoimintaan

hallitus näyttää lupaavan vihdoinkin tukea myös telakoille muun muassa innovaatiotuen ja ympäristöystävällisten investointien tuen muodossa

juuri tästä asiasta meinasin sanoa mitä valiokunnan puheenjohtaja sanoi tuossa lopussa elikkä henkilökohtaisesti harmittelen sitä että tämän kokeilun yhteydessä ei ollut valmiutta lähteä siihen että ammattikorkeakoulun opiskelijat voisivat

on aivan totta että hallitus on omassa hallitusohjelmassaan sanonut että se parantaa omaishoitajien asemaa mutta tämän budjetin perusteella näin ei tule tapahtumaan

ensinnäkin voidaan todeta se että etelä karjala kokonaisuudessaan on yksi sote alue ja siihen kuuluvat kaikki eksoten sisällä olevat kunnat sekä sitten myös imatran kaupunki ja siellä tarjottavat palvelut

on kuitenkin todella hämmästyttävää ettei hallituksella ole edelleenkään tarjota mitään metsä ja metalliteollisuudelle

pää ammattikorkeakouluopiskelijat olisivat osallistuneet voisiko sanoa pakollisesti tämän terveydenhoitomaksun suorittamiseen mikä olisi sitä kautta tuonut tämän kokonaisvaltaisen rahoitusjärjestelmänkin vahvemmin myös tämän kokeilun piiriin

ministeri rehula on itse kertonut että näin tulee tapahtumaan myöhemmin lisätalousarvion puitteissa keväällä ja sen me sitten tulevaisuudessa näemme

teollisuus elää suurta rakennemuutosta

nyt tämä on oikeastaan perustunut siihen että ne opiskelijat jotka ovat kokeneet että he tarvitsevat terveydenhuoltoa siinä yhteydessä maksavat tämän maksun mutta sitten muilta osin jättävät tämän maksamatta ja tämmöinen kokonaisvaltainen rahoitusjärjestelmän arviointi jää nyt tästä tekemättä

arvoisa herra puhemies

hallitus on linjannut että jos sote alueen keskuskaupungissa eli tässä tapauksessa lappeenrannassa on enemmän kuin puolet alueen asukasmäärästä on keskuskaupungin toimittava sote alueen vastuukuntana

tätä kautta pystyttäisiin lisäämään myös uusia työpaikkoja ja parantamaan työllisyyttä luomaan taloudellista kasvua ja vahvistamaan talouden tasapainoa

valiokunta on teettänyt julkaisun joka pureutuu asiaan syvällisesti ja laajasti

tämän lisäksi valiokunnan mietintö avaa hyvällä tavalla harmaan talouden sisällön sen ongelmat ja siinä tuodaan myös lista toimenpiteitä miten tätä mittavaa ongelmaa voidaan vähentää ja torjua

arvoisa puhemies

sen tulee toimia oman sote alueensa vastuukuntana ja sitä kautta se myös ohjaa eksoten tulevaa toimintaa

ministeri rehula totesi äsken että lisätään perhehoitoa sijaishoitoa ja intervallihoitoa

yleiskeskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättynyt korjautuu myös siltä osin silloin

täällä on käyty keskustelua siitä milloin vastuukunta täytyy toteuttaa ja milloin on mahdollista sitten toteuttaa tämä kuntayhtymänä

valitettavasti nämä kaikki palvelut joita äsken tässä todettiin tai on todettu muualla eivät sisälly asiakasmaksukattoon mikä käytännössä ei tule helpottamaan omaishoitajien tilannetta koska he käyttävät paljon palveluita ja paljon lääkkeitä

työttömyys on kova asia ihmiselle joka haluaisi tehdä töitä

ei siis ole kyse pienistä rahoista eikä pienestä ongelmasta minkä takia on ehdottoman tärkeää että harmaan talouden ongelmaan puututaan vahvalla ja määrätietoisella otteella

jos keskuskaupungin asukasmäärä on vähemmän kuin puolet myös kuntayhtymä on mahdollinen ja silloin se tarkoittaa sote alueella selkeästi sitä kokonaisvaltaista työssäkäynti asiointialuenäkökulmaa kun tätä sote alueen keskuskaupunkia määritellään ja siellä pohjana on tämän asukasmäärän määrittäminen

kuten mietinnössäkin todetaan kyse ei ole vain rahasta ja menetetyistä verotuloista kyse on myös epäoikeudenmukaisesta kilpailusta ja kilpailuolosuhteista ja ympäristöstä

ihmiset ajetaan siten köyhyyteen vaikka he haluaisivat tehdä töitä

ongelmat ovat suurimmat teollisuuspaikkakunnilla joissa on ollut suuria massairtisanoutumisia eikä ihmisille ole pystytty järjestämään koulutusta tai uutta työtä

kun nämä ihmiset menevät erilaisten sinällään hyvien aktiivitoimien piiriin ei heidän heikko taloutensa tästä kuitenkaan parane

käytännössä kuntayhtymä joillakin alueilla on mahdollinen vaihtoehto mutta etelä karjalassa se ainakaan näitten linjausten osalta ei sitä ole

arvoisa herra puhemies

olisi toivonut että työttömien aktiivituen ongelmiin olisi puututtu tässä lisäbudjetissa kun ongelmat ovat hyvin tiedossa

kyse on myös kansainvälisestä toiminnasta talousrikoksista jotenka tähän tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä ja toimintaa

vaikeassa taloudellisessa tilanteessa hallitus on kuitenkin pystynyt tekemään paljon hyviä esityksiä siitä miten työllisyyttä parannetaan niin osatyökykyisten kuin pitkäaikaistyöttömien ja vaikeassa elämäntilanteissa olevien ihmisten osalta

tässä yhteydessä haluan vielä todeta sen että jos vastuukunta esimerkiksi etelä karjalassa toteutuu lappeenrannan kaupungin johdolla niin käytännössä kun tämän vastuukunnan sisälle perustetaan toimielin jonka sisälle tulee edustajat kaikista kunnista kaikki kunnat pääsevät itse vaikuttamaan niin sen koko sote alueen kehittämiseen kuin myös omien alueittensa ja kuntien asukkaitten hyvinvointiin ja sitä kautta todellisuudessa kauheasti erilaisia muutoksia ei tule tapahtumaan verrattuna tähän päivään

ongelmaan liittyy alan monialaisuus toimijoiden pilkkoutuminen eri yrityksille ja ulkomaisten yritysten ja työntekijöiden suuri määrä

aktiivituen pitäisi olla etuoikeutettua tuloa joka ei leikkautuisi toimeentulotuessa

nykyisessä mallissa ei ole mitään järkeä

tämän lisäksi harmaata taloutta on löytynyt suhteellisen paljon kiinteistövälityksestä ravintola alalta kuljetusalalta sekä eräiltä kaupan ja liike elämän palveluiden aloilta

mitenkä tässä yhteydessä huomioidaan niitten ihmisten elämäntilanne jotka eivät tällä hetkellä joko mielenterveyssyistä tai muista syistä kykene olemaan työvoimana käytettävissä eikä sitä kautta rangaista ihmisiä väärin

arvoisa herra puhemies

akaan penttilän puheenvuoron jälkeen kun hänellä oli hyvin paljon epäselvyyksiä meidän vastalauseestamme niistä perusteluista ajattelin tulla sitten kuitenkin vielä selkeyttämään muutaman asian tänne paikan päälle

tiedämme myös sen että pienituloisten ihmisten on tällä hetkellä vaikea saada tarpeellisia lääkkeitään ja sairauksien hoito tältä osin voi vaikeutua

aivan kuten valiokuntakin toteaa tähän ongelmaan ei yksi keino auta vaan tarvitaan hyvin monipuolinen ja kattava toimenpidekokonaisuus

sieltä selviää varmaan muutamia asioita ja jos on sitten lisää kysyttävää ja keskusteltavaa niin voimme jatkaa asian toisessa käsittelyssä

tämä on myös lisännyt kustannuksia toimeentulotuessa mutta tuonut myös muita suuria ongelmia

mutta ensinnäkin siihen kun sanoitte että olette hämmentynyt tästä vastalauseesta ja niistä perusteista mihin meidän näkemyksemme perustuu ja sanoitte että ne ovat mielipiteitä

kokonaisuudessa on monta liikkuvaa osaa ja yksi tätä kokonaisvyyhtiä vaikeuttanut asia on se että sairausvakuutuksen korvauskokonaisuutta on käsitelty pilkoittain

se myös oikaisee vääristynyttä yritysten välistä kilpailua ja tuo myös työntekijöille paremmat ja tasa arvoisemmat työolosuhteet ja toimeentulon

kyllä meidän vastalauseemme perustuu ennen kaikkea asiantuntijakuulemisiin valiokunnassa sekä sitten puolueemme ideologiseen näkemykseen kuinka sosiaali ja terveydenhuollon palveluja tulisi suomessa järjestää

tuleeko tämä ajamaan ihmisiä toimeentulotuen piiriin

kun me panostamme laajalla rintamalla tästä syystä tämä on nähtävä pikemminkin hyvänä ja kannattavana sijoituksena ei menoeränä

ongelmana on se että ei voi olla niin että toimeentulotukijärjestelmä määrittää sen kuka saa tässä yhteiskunnassa hoitoa lääkkeitä vaan sen pitää olla terveyteen sairauteen perustuvaa

meidän yksi tärkeä ideologinen perustamme on puolustaa nimenomaan julkista sosiaali ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja se on tässä punaisena lankana tämän vastalauseen perustana oikeastaan läpi koko tämän vastalauseen

valiokunta on koonnut useita toimenpide esityksiä joista mainitsen muutaman

jotta kaikilla kuntalaisilla on tulevaisuudessa mahdollisuus käyttää julkisesti rahoitettuja yhteisiä peruspalveluita kuten terveydenhuoltoa päivähoitoa tai kirjastoa meidän on tehtävä myös muutos palvelurakenteisiin

sitten syyllistitte että suomalainen sosiaali ja terveydenhuolto julkisella puolella ei toimisi ja se olisi meidän sosialidemokraattien syy

tilaajavastuulakia kehitetään muun muassa ulottamalla tilaajan vastuu koko aliurakoitsijaketjuun laajentamalla se työehtosopimusten tosiasialliseen noudattamiseen

tämän lisäksi korotetaan laiminlyöntimaksua törkeimmissä tapauksissa myös laiminlyönti kriminalisoidaan

olemme tähän mennessä aina olettaneet että me kansanedustajat ja eduskuntalaitos voimme olla erittäin ylpeitä ja tyytyväisiä siihen kehitykseen joka on näitten vuosikymmenien aikana tehty ja joka perustuu nimenomaan palveluiden yhdenvertaisuuteen tasa arvoisuuteen saada niin sosiaali ja terveydenhuollon palveluja kuin myös opetus ja koulutuspalveluja

onko peruskunta kotikunta riittävän elinvoimainen ja vahva tuottamaan asukkailleen tarvittavat laadukkaat palvelut vielä viiden tai kahdenkymmenenkin vuoden päästä

arvoisa herra puhemies

miten kunta pystyy omalla toiminnallaan vahvistamaan kunnan elinkeinorakennetta ja työllisyyttä sekä tuomaan tarvittavan rahoituksen palveluiden järjestämiseen

mielestäni jokainen näistä on arvioitava tarkoin ja ryhdyttävä tämän jälkeen tarvittaviin toimenpiteisiin

nämä ovat tietenkin myös sosialidemokraattien ideologian mukaisia josta olen myös puolueen jäsenenä erittäin ylpeä

kuntarajat eivät ole itsetarkoitus mutta kunnalla on vahva itsehallinto ja tästä seuraa suuri vastuu asukkaiden elämästä ja hyvinvoinnista

siten saamme vahvan tuen koko eduskunnalta harmaan talouden torjumiseen ja sitä kautta myös valtiomme talouden vahvistamiseen ja työelämän ja elinkeinoelämän olosuhteista nykyistä oikeudenmukaisemman

sitten kysyitte ja hämmennyitte tästä tai en tiedä ihan varmaan ehkä minunkin pitää lukea tämä teidän puheenvuoronne vielä jälkikäteen puhuitte tästä että ette ymmärrä minkä takia me olemme lähteneet näihin vastalauseperusteluihin